minusta tässä sinällään hyvässä keskustelussa on jäänyt liian vähälle huomiolle se että meillä suomessa iso ongelma on se että meidän vanhuksia pidetään niin paljon yhteiskunnan ulkopuolella

siellä ei ole tehty mitään arvoanalyysejä kuinka on onnistuttu

tämän tyyppisiähän nämä toimintakertomukset ovat olleet aikaisemminkin niin että tämä ei ole yksin nyt tämän porvarihallituksen vika mutta kuitenkin tarvetta ja kaipuuta tällaiseen rehelliseen kokonaiskuvaan on ja ainakin sitä pitää yrittää tuoda tässä keskustelussa jota nyt tästä toimintakertomuksesta käydään

meillä on mahdollisuus tämän muuntokoulutuksen kautta aikuiskoulutuksessa vastata työvoimatarpeisiin

minä pidän sitä kyllä suoraan sanoen varsin röyhkeänä koska jonkunmoisella parlamentaarisella kokemuksella uskallan sanoa että vaikka on isosta ja tärkeästä laista kysymys jos on poliittinen tahtotila se syntyy puolessa vuodessa

rajala kuulee tämän viestin

pyysin siinä vaiheessa puheenvuoron kun ei ollut sosialidemokraattien kansanedustajan varaamaa puheenvuoroa ja ajattelin ettei sitten kenellekään joka seuraa keskustelua netistä vaan jää sellainen kuva etteivätkö sosialidemokraatit olisi kerrankin kun hallitukselta tulee hyvä esitys sen takana

ajattelisin itse näin että jos tässä jotain akuutteja yllättäviä tarpeita tulee niin meillä on tämän muuntokoulutuksen ja näyttötutkintojärjestelmän kautta mahdollisuus sitten saada osaavaa työvoimaa

jos kysyn ja samalla vastaan että jos ihmisiltä kysyy mitä he ajattelevat porvarihallituksen toiminnasta viime vuodelta niin arvioisin että sieltä nousisi kolme neljä asiaa esille ilman muuta ensimmäisenä tämä äärimmäisen vakava työttömyystilanne ja ihmisten arvio siitä että hallitus ei siinä nyt ainakaan parhaalla mahdollisella tavalla ole onnistunut

erkki virtanen ansiokkaasti problematisoi analysoi tuottavuusohjelman käsittelyä ja arviointia myöskin täällä eduskunnassa ja sen erikoisvaliokunnissa

toki sitä on aika paljon reservissäkin ja korostaisin sitä että hyvällä palkkauksella hyvillä työolosuhteilla ja muilla saadaan kyllä myöskin sitten tarvittaessa työvoimaa

nyt on päädytty tähän ja se uskoakseni varmaan sopii sosialidemokraateille

minua on itse asiassa hämmästyttänyt se että erikoisvaliokunnissa ja jopa tarkastusvaliokunnassa otettiin selkeä kanta ja näkemys siitä että tästä tuottavuusohjelmasta on tullut henkilöstön irtisanomisohjelma

haluan myöskin uskoa että sillä on myönteinen vaikutus eduskuntavaaliehdokkaitten taustajoukkojen ja kansalaisten väliseen kanssakäymiseen

siitä huolimatta hallituspuolueen kansanedustajat eivät kyenneet saamaan pääministeriä ja valtiovarainministeriä sillä tavalla pihteihin että he olisivat kyenneet tekemään ihan oikeita laadullisia määrällisiä muutoksia tuottavuusohjelmaan

kyllä kansalaiset sen ovat huomanneet että erityisesti hallitus on antanut nuorisotyöttömyyden kasvaa voimakkaasti lähes räjähdysmäisesti ja sitten myöskin pitkäaikaistyöttömyyteen hallitus on suhtautunut erittäin nuivakiskoisesti itse asiassa jakamalla pitkäaikaistyöttömät kahteen kastiin

sellaisiin joita pyritään saamaan takaisin työelämään ja sellaisiin jotka hallitus sitten jättää enemmän tai vähemmän oman onnensa nojaan

tältä osin meidän sosialidemokraattien kritiikkihän on ollut se että hallituksen veroelvytys ei ole purrut ja sen takia työttömyys on kasvanut paljon voimakkaammin kuin muuten olisi ollut laita

toinen asia josta ihmiset kuitenkin verrattain paljon puhuvat osin ovat nyt jo väsyneet siitä puhumaan ja osin toivovat että vähitellen tämä keskustelu voisi loppua liittyy minusta erittäin isoon ja vakavaan ongelmaan

minä kutsuisin että suomessa vallitsee tällä hetkellä eräänlainen moraalinen kriisi joka juontaa juurensa siihen että kansalaisten luottamus

arvoisa puhemies

kannatan ed

on syntynyt epäusko politiikan riippumattomuuteen kun tämä vaalirahasotku vaan jatkuu ja jatkuu

no sehän on tosiasiallisesti käytännössä lähes sataprosenttisesti keskustapuolueen ja kokoomuksen ongelma enkä halua nyt tässä puheenvuorossani lähteä työntämään veistä kenenkään ihon alle sen syvemmälle mutta suoraan sanoen olen hämmästellyt sitä ettei arvostamani puolueen keskustapuolueen taholta ole voimakkaammin käyty kiinni tähän puoluesihteeri korhosen kiistatta johtamaan toimintaan

minun on pakko sanoa ääneen se mitä tässä syvimmässä mielessäni tunnen kun nyt tätä tavattoman isoa asiaa käsitellään

se on se että kyllähän me nyt suomessa myöskin joudumme omalta osaltamme osallistumaan tällaisen kansainvälisen ahneen kapitalismin paikkailuun tavalla jonka loppupäätä emme tiedä

ei ihan joka viikko tule hallitukselta esitystä joka vaikuttaa niin keskeisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen sen isoihin linjoihin

voisin tehdä retorisen kysymyksen jonka tein itse asiassa blogissani kolme neljä päivää sitten minkä takia puoluesihteeri korhosta keskustan johtavien luottamushenkilöitten taholta lähes suojellaan että syntyy tällainen käsitys tai näkemys että näin tapahtuu

uskaltaako sen ääneen sanoa että tässähän osoittautuu todeksi se että kun ahneelle kapitalistille antaa pikkusormen niin ei mene yksin käsi vaan on mitä ilmeisimmin menossa nurin suomessa euroopassa maailmalla kannattavia yrityksiä on konkursseja ja tästä joutuvat kärsimään tavalliset ihmiset perheet ja näin

minun arvomaailmaani joka kumpuaa eettisestä sosialidemokratiasta myöskin kristillisestä traditiosta minun ihanneyhteiskuntaani ei kuulu se että kaupankäynti on kaikilta osin avoin

aivan minun puheistani riippumatta koska tiedän että on olemassa poliisin esitutkintaprosesseja ja muita tämä asiahan on meidän sylissämme vielä viikko ja kuukausikaupalla ja tältä osin tällainen kansalaisten kokema luottamuspula kohdentuu myöskin muihin puolueisiin ja muihin poliittisiin toimijoihin

sain tänään niin kuin varmaan joku muukin on saanut sähköpostin yrittäjänaisten keskusliitolta ja siinä todetaan että esitystä ei pidä hyväksyä esitetyssä muodossa

taustalla on osin myöskin välinpitämättömyys ja tietynlainen yhteiskunnallinen tahtotila joka nyt primääristi kai synnytettiin yhdysvalloissa mutta sen kaltaista pankkijärjestelmää finanssi ja tavarataloa on on syntynyt sitte pitkin eu finanssitavarataloa ja niin sanottua uusliberalistista taloutta jossa vastuuta ei ole tunnettu on syntynyt sitten pitkin eurooppaa

olen työelämä ja tasa arvovaliokunnan varapuheenjohtaja ja esitin äsken talousvaliokunnan puheenjohtaja skinnarille että tämä hallituksen esitys pitää saada ehdottomasti työelämä ja tasa arvovaliokunnan käsittelyyn jotta me voimme antaa tästä nais tasa arvo lapsinäkökulmasta myöskin lausunnon talousvaliokunnalle

on syytä toivottaa keskustapuolueelle nyt sellaista onnenkantamoista niin kuin nyt olen ymmärtänyt että osa kandideeraavista puheenjohtajista on toivonut sitä että ennen keskustan tärkeitä puoluevaltuuston kokouksia saisivat nyt tämän oman pesänsä jollakin tavalla sitten selkiytettyä

siis on luotu tällainen hämähäkkiseitikkojärjestelmä erilaisten johdannaisjärjestelmien kautta joista valta ja vastuu on totaalisesti hämärrytetty jolloin on erittäin vaikea ollut sitten ikään kuin seurata mikä pankkien tosiasiallinen taseiden tila ja kannattavuus ja niin edelleen

tässä moraalisessa kriisissä ymmärtääkseni on kysymys myöskin siitä miten kansalaiset edelleen kokevat elinkeinoelämän johtajien palkat eläkkeet kultaiset kädenpuristukset

no nyt me tiedämme että tämä kehitys on johtamassa siihen että niin euroopan unionissa kuin uskon että yhdysvalloissakin tästä nyt osataan ja on pakkokin tehdä johtopäätöksiä siitä miten valtion ohjausta vaikutusvaltaa on lisättävä jotta tämän tyyppisestä taloudellisesta uhkapelistä jota on harjoitettu voitaisiin jatkossa ainakin pääosin päästä eroon

vaaditaan kansalaisilta työurien pidentämistä ja matalia palkankorotuksia ja sitten herrat porskuttavat niin kuin ellun kanat ihan ikään kuin omassa moraalisessa koodimaailmassaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se on paitsi väärin myös loukkaavaa

uskallan kyllä esittää jo tässä yhteydessä tällaisen vähän yhteiskuntatieteilijänäkin arvion että kyllä tämän hallituksen toimintaa tullaan tosi paljon arvioimaan ja arvostelemaan siitäkin näkökulmasta että hyvätuloiset eivät ole toistaiseksi näihin talkoisiin osallistuneet eivät siitä huolimatta että keskustan ministeri pekkarinen sitä jo vuosi sitten odotti

ei ole aikaa käydä lävitse yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmien uudistamista ammattikorkeakoulujen profilointia peruskoulun tuntijakoa

minun on tullut myöskin noin suomen näkökulmasta ikävä meidän postipankkijärjestelmää meidän valtion pankkia joka minulle osin käsittämättömistä syistä vaikka silloin olin itsekin kansanedustaja onnistuttiin poistamaan kartalta

täällä kokoomuksen edustaja siren totesi että täytyy hän käytti sanaa täytyy tehdä koulutuksesta säästöjä

mutta silloin kun on kysymys vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä katson että täällä eduskunnassa on kymmeniä kansanedustajia uskaltaisin sanoa että jopa eduskunnan enemmistö on sellaisia ettei nyt niin hirveästi tarvitse sen takia peilin eteen mennä että olisi vaalirahoituksen suhteen jotain epäselvää

ei täydy

esimerkiksi tästä toimenpidekertomuksesta ei löydä mitään analyysiä sata komiteasta miksi se epäonnistui

tältä osin hallituksen pyrkimys laittaa kaikki kansanedustajat samaan paattiin on minusta väärä ja useimpia kansanedustajia loukkaava

vaikea sanoa mikä tilanne nyt postipankin kohdalta sitten tällä hetkellä olisi mutta perään tällä ikään kuin muistelulla sitä että tällainen peruspankkitoiminta on minulle kuitenkin arvo sinänsä ja sen takia haluan tässä puheenvuorossani ikävöidä meidän postipankkiamme

porvarihallitus on vienyt suomen syvään poliittista moraalia koskevaan suohon jossa olennaista ei ole enää se kuka on maksanut kenenkin sementtisäkin tai lautapinon mitenkään vähättelemättä näihin mahdollisesti liittyviä lahjus tai muita juttuja

arvoisa puhemies

rajamäki tavoilleen uskollisena piti erinomaisen puheenvuoron ja myöskin nämä sosialidemokraattien lausumaehdotukset kävi lävitse ja ne esitteli

poliittisen järjestelmämme on vienyt kriisiin se että puolet ministereistä rikkoi ilmoitusvelvollisuuttaan vaalirahoitusilmoitusta tehtäessä

kirjassa näin valta ostetaan selvitetään kuinka kehittyvien maakuntien suomen sekä nova groupin kautta rahoitettiin huomattavilla summilla poliitikkoja ja kyllä tässä kriisissä on myös kysymys siitä että herra pääministerin muisti on ollut todella valikoiva niiden hyvinkin olennaisten poliittisten kysymysten kohdalla jotka ovat liittyneet näihin nova groupiin ja kehittyvien maakuntien suomeen

eduskunta edellyttää että tukea saavan kriisipankin yksityisasiakkaiden luottoja ei saa irtisanoa eikä kasvattaa asuntoluottojen marginaalia että kyllä meidän tausta ajatuksemme tässä yhteydessä on nyt se että jos ja kun näiden lomautusten ja irtisanomisten seurauksena nuoret asuntovelalliset perheet ja kenties vanhemmat perheetkin voivat joutua kohtuuttomiin tilanteisiin omien lainojensa kanssa ja kautta niin me haluamme tällä lausumallamme sitouttaa mahdollista tukea saavat kriisipankit toimimaan niin ettei näitten asiakkaitten luottoja irtisanota eikä käytetä heidän hädänalaista tilaansa väärin

arvoisa puhemies

tämä on ehkä nyt vähän synkkää puhetta

varmaan hallitus on parhaansa yrittänyt mutta ei ole nyt sitten ainakaan näin sosialidemokraattisen kansanedustajan näkökulmasta yltänyt sen kaltaisiin tuloksiin kuin olisi toivonut

nova grouphan maksoi poliitikoille siis huomattavan suuria vaalikampanjatukia

hyvin usein nämä kampanjatuet kohdennettiin sen hankepaikkakunnilla vaikuttaville poliitikoille

arvoisa puhemies

tällaisen suhteen riskit nähtiin sillä sekä nova että sen maksaman rahan vastaanottajat tekivät tietoisia ja myös vaalirahoituslain vastaisia toimenpiteitä novan maksaman rahan kätkemiseksi julkisuudelta

arvoisa puhemies

näistä säästöistä joita nyt koulutuksen kohdalta tehdään en minä tietysti pitkän linjan sivistyspoliitikkona ole mitenkään riemuissani mutta ymmärrän sen että myöskin sieltä joudutaan säästöjä tekemään

voi olla inhimillisesti rankkaa että ahkera matti vanhanen joutuu kantamaan päävastuun tästä moraalisesta ja osin juridisesta hätätilasta mutta pääministeri ja kepun puheenjohtaja on viime kädessä länsimaisen demokratian mukaan poliittisessa vastuussa

nyt on vaan pakko sanoa asiat sillä tavalla kuin ne tässä itse kukin kokee ja kovin hyvää todistusta nyt viime vuoden kohdalta hallitukselle ei voi antaa

voiko kukaan ajatella niin että tässä mennään eteenpäin ilman näkyviä johtopäätöksiä joko pääministerin tai hallituksen kohdalta

kun itse nyt vielä olen työelämä ja tasa arvovaliokunnan varapuheenjohtaja niin täytyy nyt todeta se että kyllähän tämä aktiivisen työvoimapolitiikan alasajo on armottoman iso synti hallitukselta

arvoisa puhemies

tarkoitukseni oli kysyä tätä myöskin kyselytunnilla pää ja varapääministeriltä mutta kun kysymykseni siirtyi niin pitkälle unohdin tämän itse pääkysymyksen

minusta tämä kannattaa nyt keskustankin ottaa sillä tavalla tosissaan eikä pitää näitä kepun tupailtapuheita täällä täysistunnossa

se osin johtuu siitä että olen myöskin ihan oikeasti vähän epävarma miten tähän pitäisi suhtautua

tämän tilaston mukaan jonka oecd teki suomi on siellä kahden kolmen maan joukossa jotka ovat heikoimmin hoitaneet aktiivista työvoimapolitiikkaa

taidan salissaolijoista olla sellainen joka on viimeksi muuttanut teitä nyt ehkä eivät kiinnosta sen muuton yksityiskohdat

mitä tulee tähän osaamistason nostamiseen voin vakuuttaa edustaja puumalalle että tunnen sen mitä me olemme tekemässä uudistamassa varhaiskasvatusta miten me uudistamme ja kehitämme peruskoulua miten me olemme uudistamassa lukiokoulutusta sisällöllisesti pedagogisesti samoin ammatillista koulutusta

lopuksi haluan todeta sen että me sosialidemokraatit haluamme läpinäkyvyyttä rahoitukseen

on kohdeltu minusta raukkamaisesti meidän nuorisoamme ja pitkäaikaistyöttömiämme ja se on minusta ehkä tämä kaikkein isoin miinus hallituksen toimille viime vuodelta

on tärkeää että tukijat ovat esillä jo ennen ennakkoäänestysten alkamista

ukkolan nimeä

toivoisin että tästä nyt löytyisi yksimielisyys ja jos on niin että kokoomus vastustaa kampanjakattoa ja näitä demokratian kulmakiviä niin ehkä tämä kansanrintama vihreitten kanssa saisi nämä läpi ajetuksi

olisi ollut mielenkiintoista että ed

ukkola olisi ollut salissa kun hän on karsimassa isolla kädellä ja kouralla erilaisia sosiaalipalveluja ja muita joihin on totuttu ja osa niistä on hyviä

ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmää ollaan uudistamassa samaten opetuksen laatua ja ammattikorkeakoulujen profilointia tiedekorkeakoulujen kohdalta sama juttu

voin ylpeänä todeta sen kehitystyön jota nyt tehdään ja joka on menossa suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä

minulla ei ole tähän mitään tämmöistä ihan eksaktia mielipidettä mutta olen myöskin kallellani vähän siihen suuntaan kuin ed

pulliainen ja ed

tiusanenkin että tällaisia alueita joiden suuntaan kotitalousvähennystä tulisi laajentaa on ehkä tähdellisempiäkin kuin tämä muutto vaikka ymmärrän että tämä kokonaispakettiajattelu on sinällään arvokas ja tärkeä näkökohta tässä lakiesityksessä

sitten vielä lopuksi se että kun nyt on nähty että ilman kunnon sanktioita ei näitä lakeja noudateta minusta myöskin uuteen ja tulevaan vaalirahoituslakiin pitää saada kohtuullinen sanktio

kuuntelin työhuoneessani keskustelua ja siinä yhteydessä ed

uotila jonka kanssa monasti olen samaa mieltä yllätti minut kun hän ainakin epäsuorasti esitti jollakin aikavälillä suomen luopumista yleisestä asevelvollisuusarmeijasta

en pidä tätä laisinkaan realistisena enkä ainakaan sitä että sitä perustellaan jotenkin mielestäni epäselvästi sukupuolten välisellä tasa arvolla

meillähän on nyt nuorilla naisilla mahdollisuus osallistua miesten rinnalla armeijaan

siitäkään asiasta en noin lähtökohtaisesti ole ollut koskaan innostunut jos sotia on pakko käydä niin käykööt sitten miehet ja naiset tehkööt arvokasta työtä niissä tehtävissä joissa he ovat hyviä

viittaan nyt tässä yhteydessä vaikka suomen talvi ja jatkosotaan joissa naiset upeasti toimivat joukkojen tukena

virtanen kuitenkin vähän halventavalla tavalla suhtautui valiokunnan varsin tarkasti harkittuihin kannanottoihin

vuosi kaksi sitten olisi tähän isänmaahan pitänyt saada tulopoliittinen kokonaisratkaisu

minun on pakko todeta kuitenkin että tämä kannanotto koskien esimerkiksi meidän hiusyrittäjiämme joista maan valtalehdetkin ruokkivat ihan vääriä tietoja ja asenteita on nyt kirjoitettu tähän sillä tavalla että sadattuhannet hiusyrittäjät ja heidän työntekijänsä voivat olla hyvin turvallisin mielin nyt tämän valiokunnan kannanoton jälkeen

näillä näkymin se olisi ollut työllisyyden ja yhteiskunnallisen tasa arvon ja tasauksen kannalta aivan välttämätöntä

olin eilen aamulla kuuntelemassa kahta rehtoria tampereella teknillisen yliopiston ja tampereen yliopiston ja he molemmat totesivat että ei pidä paikkaansa se puhe että yliopistojen reaalitalous paranisi päinvastoin

no hallitus eri syistä joutui asiaa katsomaan syrjästä tai ei olisi joutunut mutta ei tehnyt riittävästi aktiivitoimenpiteitä jotta kokonaisratkaisu olisi saatu aikaiseksi

nyt sitten ajauduttiin sen kaltaisiin palkankorotuksiin jotka itse asiassa kaikilta osin eivät tule lisäämään ostovoimaa ainakaan kaikkein pienituloisimpien työttömien pieneläkeläisten ja muitten kohdalta

sori nyt vähän tällaisen vakavamielisen toverin kannanotto tähän

sitten toinen ehkä tämmöinen historiallinen ulottuvuus on tähän asiaan se missä meillä nyt on kaikilla kutakuinkin samanlainen näkemys

minäkin kuulun siihen suurten ikäluokkien polveen joka muistaa sen kun oli tarjoukset lavatansseille että naiset ja sotilaat puolella hintaa eikä kukaan siitä tykännyt huonoa vaan todettiin että tämä kuuluu suomalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin

miten tämä korhosen esitys lisää luottamusta yhteiskunnalliseen vakauteen kansalaisten pärjäämiseen ja tulevaisuuteen

samaten ammattikorkeakoulujen tutkimusohjelmat kaipaavat lisää rahaa

tämä vain puoltaa sitä että meidän demarien vaihtoehtobudjetin tavoite siitä että luottamusta lisätään on ehdottomasti oikea mutta tämä nakertaa sitä uskoa

sen takia uskon että jatkossakin me olisimme omin eväin pärjänneet

arvoisa puhemies

rossi joka on yleensä tarkka ja viisaskin edustaja olisi huomannut sen kun puheessani sanoin että olennaisinta ei nyt enää tässä kohtaa ole se kuka on maksanut kenenkin sementtisäkin tai lautapinon

arvoisa puhemies

tuossa pitkähkössä debatissa kuitenkin jäi mielestäni liian vähälle huomiolle tämä tehty maltillinen palkkaratkaisu

ne asiat nyt kyllä vaan kulminoituvat aivan olennaisesti tähän nova groupin ja kehittyvien maakuntien suomen rahan jakamiseen siihen järjestelmään joka synnytettiin vaaleja varten erittäin kyseenalaisilla pöytälaatikkosysteemeillä jotka eivät täyttäneet mitään yhdistyslain vaatimuksia ja niin edelleen

kun puhumme talouskasvusta ja työllisyydestä niin uskon että sillä parhaimmillaan voi olla merkittävä vaikutus että on kaksi vuotta tietyllä tavalla edellytykset käynnistää meidän uutta vientiä ja teollisuutta

haluan vielä tästä oppivelvollisuusiän nostamisesta todeta sen että siinähän käydään tähän kriittiseen nivelvaiheeseen kiinni koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi keskeyttämisen vähentämiseksi

pääministerin ja hallituksen asenne on ollut pelottava

tästä keskustelusta on jäänyt nyt huomioimatta se että kun puhumme eläkeleikkauksista niin me samalla horjutamme ja pääministeri horjuttaa luottamusta meidän eläkejärjestelmäämme joka on aivan keskeinen kulmakivi yhteiskuntapolitiikassa talous ja sosiaalipolitiikassa

itse korostan työurien rinnalla yhtä paljon ehkä enemmänkin niitä edellytyksiä ja mahdollisuuksia joita esimerkiksi toisen asteen tutkinnon suorittaminen antaa ihmisarvoiselle elämälle arvokkaalle elämälle

myöskin oppivelvollisuuden pidentäminen antaa ihan toisenlaiset mahdollisuudet puuttua tähän koulutuksen keskeyttämiseen opintojen keskeyttämiseen

minä tunnen lapin tilanteen hyvin ja pidän edelleenkin myöskin itseäni lapin tuntijana ystävänä

se horjuttaa sitä elintärkeää luottamusta

kuoppa kyllä viittasi

sen esityksen mikä on lausunnoilla palaute tulee tämän vuoden loppuun mennessä ja nyt esittelyssä lausunnolla olevan esityksen pohjalta runsain ammatillisen koulutuksen tarjonta suhteessa ikäluokkaan olisi keski pohjanmaan lapin ja keski suomen maakunnissa

mikäli oppivelvollisuus rajattaisiin vain niihin jotka eivät muuten paikkaansa toiselta asteelta löydä ei sen puitteissa voitaisi puuttua keskeyttämiseen